me olemme mukana jälkimarkkinoilla ekpn kautta nyt jo tuntuvasti joten kysyn kuinka iso ero on vakausmekanismin ja keskuspankin välisellä toiminnalla

ensinnäkin yhdyn siihen kritiikkiin mikä hallintarekisterijärjestelmää kohtaan täällä on osoitettu ja näistä veroparatiiseista sen verran mitä ed

emme toki tiedä mitä tapahtuu mitä tapahtuu espanjassa mutta on aivan selvä että mitä matalampi ja mitä heikompi palomuuri näille riskeille olisi olemassa sitä suurempi riski myöskin olisi siihen että espanja tulee syliin

vasemmistossa on kritisoitu näitä kriisiohjelmia sen takia että kun markkinat ylireagoivat niin lyödään ohjelma päälle jolla kuristetaan kansantaloutta ja kansalaisia entistä enemmän

kiljunen toi esiin että suomikaan ei pääse parhaalla mahdollisella tavalla puhtain paperein

yleensäkin minusta olisi ollut kyllä ponnen arvoinen asia tämä liikunnan jatkuva kallistuminen ja sitä kautta riski nuorten syrjäytymiseen

tämä takataskuraha joka auttaisi maita pysymään markkinoilla ennen kuin tällainen sopeutumisohjelma laitetaan päälle on minusta perusteltu

silloin kun kekkonen oli tasavallan presidentti niin tasavallan presidentti vastasi teollisuuspolitiikasta aluepolitiikasta työllisyyspolitiikasta ulkopolitiikasta sisäpolitiikasta kuntapolitiikasta ja kaikista politiikan lohkoista ja niiltä ajoilta varmaan tämä indeksiin jollakin tavalla sidottu palkkiokin on kehittynyt ja nyt on tietysti tilanne toinen

arvoisa puhemies

äiti kieltäytyy oikeuskemiallisista tutkimuksista jolla voitaisiin osoittaa ettei rapakon takana jo lapsen siittämisajankohtana asunut aviomies ole lapsen biologinen isä

suomi on siirtynyt parlamentarismin suuntaan tasavallan presidentistä on tullut entistä enemmän arvojohtaja merkitys siinä mielessä on muuttunut täysin ja ehkäpä tasavallan presidentti on huomioinut myöskin tämän muutoksen kun on arvioinut tämän oman palkkionsa tasoa tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

tietysti olisi ollut varmasti tarvetta korottaa päivärahojakin tässä yhteydessä ja tämä tarveharkinnan poisto on täysin perusteltu vaatimus se on nimenomaan ihmisoikeuskysymys

skinnarin puheessa pankkivaltuustoon ja sen rooliin niin täytyy muistuttaa että tarkastusvaliokunta on teettänyt erittäin mittavan tutkimuksen harmaasta taloudesta talousrikollisuudesta

arvoisa herra puhemies

mutta on erittäin kova ja sosiaalinen ratkaisu parantaa perusturvaa siinä määrin kuin hallitus nyt tekee tilanteessa jossa kuitenkin valtiontalouden tasapainon kanssa on kova haaste

mitä tulee sitten viestiin työmarkkinoille niin en kyllä pidä kovin hedelmällisenä sellaista lähtökohtaa jota kuullaan että se on nollalinja pariksi vuodeksi ja koulutusvapaista puhuminenkin pitää lopettaa

tasavallan presidentti valtiopäivien avajaispuheessaan varoitteli meitä siitä että yksityistämisellä ei saa vaarantaa ihmisten turvallisuutta

äiti ei palannutkaan aviomiehensä luo vaan rapakon taakse lähteminen oli vain keino varmistaa ettei lapsen isä voi muodostaa yhteyttä tyttäreensä

jos ajatellaan että tämä maa tarvitsee kuitenkin vakautta ja vakautta myöskin työmarkkinoilla niin kyllä nyt pitäisi löytää ihan aidosti niitä keinoja joilla se yhteisymmärrys laajasti pystyttäisiin löytämään myöskin työmarkkinoilla

ahde myöskin ed

pulliainen on kanssani sitä mieltä tämän talven aikana tulee tänne suureen saliin merkittävä tarkastushavainto ja silloin koko eduskunta pääsee keskustelemaan harmaasta taloudesta talousrikollisuudesta ja myös siitä kansainvälisestä ulottuvuudesta jota erityisesti tässä tutkimuksessa on selvitetty ja siltä osin pääsemme näihin asioihin palaamaan viimeistään siinä yhteydessä

äskettäin julkaistu terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tukema tutkimus puolestaan osoittaa sen että kunnissa tehty lääkäripalvelujen yksityistäminen on tullut kalliiksi eli veronmaksajien yhteiskunnan varoja on tuhlattu yksityistämiseen jolla on samalla vaarannettu kansalaisten arvostamia julkisia palveluja

oikeudenmukaista tulonjakoa tehdään oikeudenmukaisella verotuksella ja siinä voidaan tehdä jo kehystarkastelussa ja puolivälitarkastelussa lisäratkaisuja

vaikka pari päivää sitten saimme myönteisiä viestejä teollisuuden tilauskannan ja vientilukujen elpymisestä silti suomen talous on kriisissä

ensin on tullut leikkausmäärä ja sen jälkeen yritetään toteuttaa se

ja hyvät edustajatoverit tämän tapauksen traagisuutta lisää se tosiasia että kaiken tämän jälkeen lopputulos on se ettei tällä lapsella ole käytännössä minkäänlaista isää tällä hetkellä ei biologista eikä sosiaalista

ministeri tuomioja totesi että ei puhuta ydinvoimaloista nyt mutta halusimme tai emme tänä päivänä ulkopolitiikka ja kauppapolitiikka sotkeutuvat väkisinkin toisiinsa

huomenna turussa tarkastettava väitöskirja kertoo siitä että kansalaiset edelleen puolustavat julkisia hyvinvointipalveluja ja vastustavat yksityistämistä

ministeri niinistön suomettumispuheet menivät pahasti överiksi mutta yhtä lailla minä mieleni pahoitin katseltuani eilen a studiota ja edustajien pekkarinen salolainen ja backman kannanottoja

siitä huolimatta että näitä yksityistämispäätöksiä tehdään pääosin kunnissa rohkenen kysyä

aikooko hallitus seisoa tumput suorana katsoa sivusta kun yhteiskunnan varoja veronmaksajien rahoja tuhlataan liikaa yksityistämiseen ja tällä tavalla vaarannetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta koska se ja sen vaaliminen kuitenkin kuuluu myöskin hallitukselle

tämä mitä ed

päälle tulevat muun muassa menetetyn työpanoksen hinta kasautuvat sosiaali ja terveyskustannukset sekä menetetyt verotulot ja työeläkemaksut

mieheltä laki vie oikeuden olla isä tavata ja tuntea oma lapsi antaa sille hoivaa ja turvaa jota jokaisen lapsen tulee vanhemmiltaan saada

kai se on ihan yksiselitteistä

erityisesti laajoissa talousrikostutkintajutuissa tämä yhteistyön tarve korostuu

ja kun verojaostossa on käsitelty näitä veromuutoksia niin kaikkiin on kohdistunut kritiikkiä kaikkiin on kohdistunut etujärjestöjen ja muiden tahojen kannalta katsottuna seikkoja jotka heikentävät työllisyyttä ja niin edelleen

ministerit toteavat että suomi jo elvyttää miljardeilla joka vuosi ottamalla syömävelkaa kun menot ovat tuloja suuremmat

lakialoitteessa esitetään että kunnallinen lastenvalvoja saisi oikeuden nostaa isyyden vahvistamiskanteen tilanteessa jossa biologinen isä haluaa tunnustaa lapsensa mutta äiti on tahollaan avioliitossa ja vastustaa puolisoineen isyyden selvittämistä

isyyden vahvistamiskanteella voidaan tarvittaessa velvoittaa osapuolet oikeusgeneettisiin tutkimuksiin

on hienoa että kaikissa eduskuntaryhmissä on ollut riittävän suuri yleisradiopuolue sisällä elikkä huoli siitä että yleisradion rahoitus on riittävällä tasolla turvattava sen tulevaisuus on turvattava

jo nyt sinkkuäitien ja avoliitossa olevien parien osalta lastenvalvoja on oikea henkilö tekemään arvioita siitä voiko isyyden selvittäminen ja vahvistaminen olla jossain tapauksessa myös lapsen edun mukaista

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

pääministeri sipilä olette aivan oikeassa että suomalaisten ja suomen tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa mitä tapahtuu työllisyysasteelle ja mitä tapahtuu työttömyydelle

niin kuin tuossa totesin tämä arvonlisäverohuojennuksen kasvattaminen ja alarajan nostaminen on tosiaan ollut tässä salissa esillä oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa ja nyt myöskin hallituksen esityksenä

arvoisa puhemies

lakialoitteessa esitetään että lastenvalvoja voisi ryhtyä toimiin tilanteessa jossa muu kuin aviomies ilmoittaisi perustellun halunsa tunnustaa isyytensä avioliitossa olevan naisen lapseen

tämä on ehdottomasti esitetyistä paras ja henkilökohtaisesti täytyy todeta että sellainen mediamaksu joka ei olisi ottanut huomioon ihmisen käyttäytymistä eikä maksukykyä eikä tuloja ei olisi koskaan ainakaan minun osaltani tukea tullut tulli on tullut poliisi on saanut

kun puhutaan uskottavuudesta ja luotettavuudesta niin kai vähintä olisi se että kun hallitus antaa ensimmäisen lisätalousarvionsa niin se noudattaisi omaa hallitusohjelmaansa

oppositio odotti lisätalousarvioon konkreettisia selkeitä työttömyyteen tarttuvia keinoja

arvoisa puhemies

siinä mielessä kun tätä todella viime viikolla verojaostossa lähdettiin käsittelemään ennakoivasti tulikin vähän yllätys kun todettiin että kaikki ovat tämän takana

toistan että järkevä lisävelalla tapahtuva elvytys ei vaaranna tavoitetta valtion velkaantumisen taittamisesta laskuun vaan mahdollistaa sen syntyvän talouskasvun kautta

arvoisa puhemies

mikäli lastenvalvoja katsoo ettei miehen biologista isyyttä voida pitää poissuljettuna hän voisi aloittaa isyyden selvittämisen samoin kuin laki määrää naimattomien naisten lasten osalta

suomen itsenäisyyden juhlarahasto on ollut aktiivinen toimija sekä rahoittajana että muutenkin eri paikkakunnilla palvelujen yksityistämisessä

arvoisa puhemies

ministeri ja hallituspuolueiden edustajat toki kehuvat tätä budjettia ja sanotaan että kenttä on tyytyväinen

mutta ei tämä automaattisesti mikään onnellinen ratkaisu välttämättä olekaan kun kuulemisessa todettiin että käytännössä työllistävää vaikutusta ei ole

arvoisa puhemies

jos teillä on ne konkreettiset hyvät tehokkaat keinot työttömyyden alentamiseen miksei niitä ole jo esitetty

tässä mielessä tämä on paljon oikeudenmukaisempi

päättäessään kanteen nostamisesta lastenvalvojan tulisi arvioida tilanteeseen liittyviä olosuhteita

uskon kuitenkin että ensi vuonnakin monet oppilaat monet oppilaiden vanhemmat ja myöskin koulujen henkilökunta opettajat joutuvat taistelemaan homekoulujen kanssa liian suurten ryhmien kanssa puutteellisen kouluterveydenhuollon kanssa ja niin edelleen